ajoneuvojen parantuneet turvaominaisuudet liikennesuunnittelu ja valistus eivät kuitenkaan estä toisista piittaamattomien rattijuoppojen aiheuttamia onnettomuuksia

inhimillinen kärsimys ja katkeruus ovat oikeutettuja tunteita tietoisen riskin ottaneiden kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien jälkeen

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin hieman minua hämmästyttää se että jos me saamme komissiolta tietopyynnön jossa todetaan että suomen lainsäädäntö ei vastaa kaikilta osin sitä mitä sen pitäisi vastata niin onko suomen vastaus se että emme vastaa ollenkaan tai jätämme vaadittavat muutokset tekemättä

toinen mitä valiokunnassa tuli esille oli joidenkin tiettyjen normien tarkastelu

voimme juoda tai jättää juomatta voimme juoda ja käyttää taksia tai voimme juoda ja ajaa itse

esimerkiksi autotallipaikat nousivat jälleen keskusteluun näkyy myös tässä mietinnössä

eikö ole käytössä muita keinoja ei kuulosta hyvältä vankilassa ollaan luomassa uutta mahdollisuutta ei ole ihmisarvoista

hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella opiskelija asunnoissa näin poispäin autojen käyttö ja autotallipaikkojen kysyntä on pienentynyt

tämä on ihan totta mutta nyt täytyy ottaa se näkökulma mukaan siihen kenen kannalta asia kuulostaa hyvältä kenen kannalta se ei kuulosta hyvältä

mielelläni otan kantaa kustannuksiin ja ehkä edustaja viitanen voi ottaa sitten kantaa siihen kuinka paljon maksaa se kun suomi saa sanktioita jos emme muuta lainsäädäntöä

harmaa talous on tullut täällä useammissa puheenvuoroissa esiin ja hallitus on päättänyt jatkaa harmaan talouden torjunnan erillisrahoitusta myös ensi vuonna

arvoisa herra puhemies

minun myötätuntoni on niiden ihmisten puolella jotka joutuvat käyttämään niitä mutta minä tunnen huomattavasti suurempaa myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan jotka ovat suorittamassa sitä rangaistustaan yrittävät hoitaa sen asiallisesti ja palata normaaliin elämään

mutta sen sijaan haluaisin kuulla ministereitten näkemyksen siitä ajatuksesta olisiko mahdollista viedä keskustelua siihen suuntaan että eu kokonaisuudessaan liittyisi natoon

esimerkiksi rautatieyhteyden parantaminen tampereen ja helsingin välillä lisäisi nopeuttaisi työmatkaliikennettä ja loisi isomman työpaikka alueen joka omalta osaltaan helpottaisi painetta pääkaupunkiseudulle

tämä koskee uimahalleja jäähalleja varastorakennuksia liikenteen rakennuksia

kun ruvetaan miettimään kuinka paljon tätä rantaviivaa suomessa on ja kuinka paljon loma asutusta niin tällaisilla säädöksillä olemme käytännössä sulkemassa rakentamispaikat erittäin vähiin

jos samaan aikaan siinä samassa laitoksessa pyörii huumeita siellä pyörivät erilaiset velkasuhteet väkivalta riippuvuus kasvaa niin kenen puolesta tässä pitäisi tuntea myötätuntoa

olisimme osa sitä isompaa arvoyhteisöä ja silloin päästäisiin myös eroon siitä ajatuksesta että olisi kaksi päällekkäistä organisaatiota kaksi päällekkäistä armeijaa jossa nähdäkseni ei ole hirveästi lisäarvoa

arvoisa herra puhemies

olette oikealla asialla

aloite on otettava valiokuntakäsittelyssä äärimmäisen vakavasti

tämä on oikean suuntainen esitys ja mennään aivan oikeaan suuntaan

siis valtiovalta lähettää opiskelijoille viestin että työnteko on rikollista toimintaa ja niin ei saa menetellä ja se on täysin kestämätöntä

minä tunnen myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan jotka yrittävät hoitaa asiansa kuntoon

on tehtävä analyysi nykytilasta tutkittava parhaita ulkomaisia käytänteitä ja tehtävä tarpeelliset korjaukset omaan lainsäädäntöömme

toinen konkreettinen asia on miten on mahdollista että samalla tontilla olevalta hiilivoimalalta edellytetään erilaista meluarvoa kuin samalle tontille pyrkivältä tuulivoimalalta eli tuulivoimalalla pitäisi olla tiukemmat meluarvot

mielellään en haluaisi nähdä että tätä keskustelua nyt banalisoidaan jollekin autotallikeskustelutasolle koska se on aivan syrjähyppy varsinaisesta asiasta ja tästä hallituksen esityksestä

ei ole ihan tästä maailmasta

viimeisenä asiana

asia joka erityisesti huolestuttaa on pikavippiyhtiöiden ja perintäfirmojen kytkentä ja epäselvät perintätavat

totean nyt tähän että tämä sääntelyn vaikutusten seuraaminen on tärkeätä niin kuin perustuslaki ja lakivaliokunta ovat todenneet

sitten haluaisin nostaa täältä näitä kustannuskysymyksiä ja säästökysymysasioita

aalto yliopiston professori peter lund omassa lausunnossaan kertoo seuraavasti

verotuksella voidaan ohjata kulutuskäyttäytymistä ja tässä aloitteessa ajatus kulkee juuri siihen suuntaan että poistamalla valmistevero näiltä tuotteilta terveyden kannalta perusteltujen elintarvikkeiden kulutusta saataisiin nousemaan mikä sitten vaikuttaisi niin kuin esimerkiksi edustaja tainio mainitsi kansanterveyteen

mikäli tämä nyt ei rupea tehoamaan niin en pitäisi mahdottomana ja itse olisin valmis myös ajattelemaan totaalikieltoa jos asioita ei saada sille mallille että se toiminta on hyväksyttävää

arvoisa herra puhemies

on mielenkiintoista että kunnissa ja samoin täällä eduskunnassa lainsäädäntöä ja kuntapäätöksiä tehtäessä arvioidaan yritysvaikutuksia arvioidaan ympäristövaikutuksia mutta yllättävän vähälle jää kuitenkin terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa

hallituksen tavoitteena on työurien pidentäminen keskeltä ja lopusta tietysti myös alusta mutta jos ajatellaan sitä miten suomalaisten terveys kehittyy niin tämän suuntaisilla pienillä askeleilla siihen voidaan vaikuttaa

onko valtiontalouden kannalta parempi että yhtiöt menestyvät maksavat osinkoja ja osingoista peritään veroa josta tulee sitä hyvinvointia suomalaiselle yhteiskunnalle

jos tämä tuki poistuu niin kuka siellä pienessä kunnassa tekee sitä kaavoitustyötä ja vie samalla myös sitä tuulivoimarakentamista eteenpäin

arktiselle alueelle kohdistuu kasvavaa taloudellista kiinnostusta ja suomen elinkeinoelämällä on lukuisia mahdollisuuksia tällä suunnalla jotka ilman muuta kannattaa hyödyntää

muistutan että osinkotuloja saavat myös eläkeyhtiöt yksityiset pieneläkesäästäjät jotka ovat turvanneet tulevia vuosiaan ja tietysti valtio niin kuin tässä äsken mainitsin

arvoisa puhemies

tämän suuntaisessa aloitteessa minkä ilkka kanerva on tehnyt ei nyt mennä vielä liian pitkälle liian monimutkaisiin asioihin vaan kannustetaan ihmisiä pitämään terveydestään huolta ja tekemään sellaisia valintoja jotka vaikuttavat myönteisellä tavalla jokaisen terveyteen ja sitä kautta myös sitten kansanterveyteen

asia jota tässä ei ole vielä otettu esille on sinänsä euromääräisesti pieni mutta pidän sitä vähän kunnia asiana suomen kannalta

minulle suurempikin korotus olisi sopinut mutta saatujen selvitysten mukaan liian jyrkkä muutos voisi johtaa kasvavaan matkustajatuontiin ja veromenetyksiin sitä kautta

tarkoituksena on myös parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä

täällä puhutaan vähemmistökansoista ja nyt samaan aikaan talousarvioesityksessä kielipesätoiminnalta ollaan vähentämässä rahaa

minkä takia annetaan todistuksia esimerkiksi päättötodistuksia opiskelijoille

pidän sitä suomen kannalta vääränä viestinä eli saamenkielisten asema ja kielen elvytys pitää hoitaa hyvin

todistuksia annetaan sen takia että niistä todistuksista nähdään mikä on esimerkiksi osaamisen taso mikä on esimerkiksi energiankäyttötehokkuus talossa

kun täällä on strategiassa näistä rautatiesuunnista yksi suunta on kilpisjärven suunta ja pidän sitä erittäin riskialttiina luonnon kannalta miten te suhtaudutte siihen ja miten se on huomioitu että luonto on todellakin suurtuntureiden alueilla herkkää ja massaturismin kasvaminen sillä suunnalla niin miten se on huomioitu näissä selvityksissä

asian valmistelun yhteydessä eräät tahot toivat esiin toiveensa veronkorotuksesta pidättäytymisestä

ympäristövaliokunta kiinnittää huomiota aivan samaan asiaan mihin oppositiokin eli tähän kansalaisaloitteeseen joka oli viime vaalikaudella käsittelyssä ja siihen tehtiin lausuma ja siitä olimme varsin yksimielisiä että se energiatodistus on liian monitulkintainen vaikeaselkoinen ja lausuman mukaisesti sitä ministeriön on pyrittävä saamaan selkokielisempään muotoon

arvoisa herra puhemies

ihan viimeisenä sanon sen että olisi mielenkiintoista tietää mitä tämän hallituksen esityksen tekemättä jättäminen maksaisi suomelle

mutta tärkeätä lienee kuitenkin se että yhteiskunta lähettää selkeän viestin mihin suuntaan käyttäytymistä ja kulutusta tässä yhteiskunnassa ja varsinkin lapsia kohtaan kannattaa ohjata

asia vaatii laajemman lähestymistavan

helmikuussa siitä puhuttiin edustaja harkimon keskustelualoitteen pohjalta täällä koko salissa liikuntalaki on tulossa tänä syksynä käsittelyyn ja toki talousarvion käsittelyn yhteydessä voimme asiasta puhua kun kyseisen ministeriön kohta tulee

samoin urheilupiireissä saattaa olla sen suuntaista että toiminta joissakin joukkuelajeissa etupäässä saattaa vaarantua

välillisesti kysymys on myös suurista taloudellisista arvoista sairauseläkkeistä poissaoloista elintasosairauksista mielenterveydestä syrjäytymisestä yhteisöllisyydestä mutta myös sitten matkailusta ja yrittäjyydestä joihin ehkä on liian vähän kiinnitetty liikuntanäkökulmasta huomiota

ongelmia liittyy hyvinvointiin mielenterveyteen yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin mitä välillisesti tai välittömästi liikkumattomuus aiheuttaa

se että sivistysvaliokunnassa on sellaista tasa arvoa vähän kaivattu että lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä tunteja olisi aivan yhtä paljon niin samalla tavalla ja samalla logiikalla voisi sitten kysyä kuinka paljon liikuntaa pitäisi olla yliopistossa ja kuinka pitkälle liikkuminen pitää ottaa tavallaan yhteiskunnan tai koulun vastuulle

arvoisa rouva puhemies

tämän päivän maaseudun tulevaisuus kirjoittaa seuraavasti

kun myydään niin täytyy olla tietysti joku strategia niin kuin edustaja haglund sanoi ja kun myydään sille rahalle täytyy olla joku uusi kohde

tutkimuksen mukaan kuntaliitosten koettiin heikentäneen kulttuurin ja liikunnan lähipalveluita

kysymyshän on siitä tuottaako se raha uudessa kohteessa paremmin kansantaloudelle suomalaisille ihmisille hyvinvointia kuin siinä vanhassa kohteessa

ikävä fakta kuitenkin jatkossakin on etteivät alkoholiveron tuotto ja alkon maksamat osingot riitä lähellekään kattamaan niitä kuluja joita alkoholi yhteiskunnallemme kokonaisuudessaan aiheuttaa

miten koette tuon väitteen

leveämmillä hartioilla saisimme palveluja lähemmäksi ja kattavammin

valiokuntakäsittelyn aikana nousi laajasti esille huoli liikunnan aluejärjestöjen avustuskelpoisuudesta ja tähän valiokuntamme puheenjohtaja vahasalo edellisessä puheessa viittasi mutta toistetaan vielä tässäkin

onko toimittaja toimitus tai tutkija ymmärtänyt jotakin väärin

se että opintoihin lisättäisiin nyt sitten liikuntaa tietysti vaikuttaa opintojen pituuteen ja se on yksi haaste tietysti lisää

liikunnan aluejärjestöt ovat myös jatkossa avustuskelpoisia

on todella hyväkuntoisia mutta sitten taas toisaalta erittäin huonokuntoisia jotka eivät kerta kaikkiaan kelpaa palvelukseen tai jos ovat päässeet palvelukseen joutuvat sitten erinäisistä syistä keskeyttämään palveluksen kokonaan

näettekö että tämä liikkumattomuus on johtanut palvelukseen kelpaamattomuuteen joka sitten taas omalta osaltaan saattaa vaarantaa puolustuspolitiikkaan liittyvän ajatuksen yleisestä asevelvollisuudesta ja jopa koko maan puolustamisesta

toinen on laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja tämä oma lakialoitteeni koskee rikoslakia lapsen tapaamisoikeuden tahallisesta ja toistuvasta estämisestä

arvoisa herra puhemies